arvoisa puhemies

en nyt ryhdy mihinkään huutokauppaan että mikä olisi se oikea taso

paitsi että turve on huoltovarmuuden kannalta tärkeää siitä voidaan myös tutkimusta lisätä jolloin ympäristönäkökulmakin tulee paremmin huomioitua

mutta vaihtoehtoa ei ole esitetty mistä sitten leikattaisiin

en edusta mitään jälkiviisautta mutta muistutan että kun kreikka asiat ensimmäisen kerran tulivat tähän taloon sisälle niin silloinen piskuinen perussuomalaisten eduskuntaryhmä vaati kreikan saattamista velkasaneeraukseen ja pankkien pääomittamista

kuitenkin tämän hallituksen aikana tai tarkemmin kataisen hallituksen jo alkumetreillä toteutettiin suuri virhe

onko otettu huomioon sitä millä tavoin kouluttajien osaaminen ohenee ja mikäli joskus saadaan sitten resursseja lisää kertausharjoituksiin niin joudutaankin siihen tilanteeseen että ei ole enää päteviä kouluttajia vaan pitää kertausharjoitusten uudelleenorganisointi aloittaa kouluttajien kouluttamisesta

tämän täyskielto olisi paras lääke mutta se ei poista sitä että jollakin muualla tavalla nämä ongelmat ilmenevät sitten myöhemmin vaikka säätäisimme täyskiellonkin

me tarvitsemme panostusta kotimaiseen lähienergiaan lähellä tuotettuun energiaan jota ei rahdata rekoilla sinne sun tänne

kun aiemmin oli käytössä että tietyillä käsityöläispienyrittäjillä oli alempi arvonlisäverokanta esimerkiksi partureilla pienkorjaamoilla ja suutareilla tämä oli nimenomaan siis nuorille ja vähän aikaa tätä yritystoimintaa harjoittaneille melkoinen porkkana ja kannustin ja rohkaisemassa yrittäjyyden tielle tämä valitettavasti tukittiin ja minulla on itselläni tiedossa että suomalaisessa mittakaavassa melko suuressa kaupungissa ei tällä hetkellä ole suutaria sen vuoksi että nuori yrittäjä säikähti tätä ja lopetti yrityksensä

jotenkin kuvaavaa on että esimerkiksi helsingin yliopistossa kun nämä rajut irtisanomiset toteutettiin kaksi kolmasosaa on hallinnosta

miksi sitten näiden porkkanoiden rinnalle tuodaan keppiä kun vaikutukset niin kuin jo ministerin suulla sanottiin ovat vähäiset

monella tapaa talouskasvatus ja vastuu taloudesta ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta on valitettavan monen osalta hukassa

ihmettelen ja jotakin kertoo myös se että täällä ei ole yhtään vihreiden edustajaa paikalla

ja vielä kysyisin

onko puolustusministeriöllä ja puolustusvoimilla aktiivista roolia näiden tyhjenevien kiinteistömassojen uudelleen hyödyntämisessä

kyllä vaikutuksia on

emme me halua olla jälkiviisaita tai ilkkua mutta me peräämme poliittista johtajuutta suunnan näyttämistä

esimerkiksi työpaikoilla vaikutukset voivat olla ja ovat todennäköisesti sellaisia että työilmapiiri kiristyy työntekijöiden ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen on koetuksella

kiistatta hallituksen toimien seurauksena kansan laajojen kerrosten ostokyky heikkenee alvia korotetaan noteerattu laajenee vero on inflation veroinflaatiotaulukoihin ei tehdä tarkistuksia kilometrikorvauksia leikataan

vielä haluan sanoa että te oppositio meinaatte tehdä ihmeellistä fakiiritemppua nyt

ketkä tästä ratkaisusta purevat hammasta ja puristavat nyrkkiä taskussa

ja siitä sitten monet kärsivät kun ei voi kenkiään korjauttaa

näin ollen on perusteltua että palkansaajat peräävät korotuksia

kysyin eilen saamatta vastausta miten hallitus osaltaan toimii että säilyy työmarkkinarauha tässä tilanteessa kun palkankorotusvaatimukset ovat oikeutettuja ja onko meillä todella yrityksillä varaa mittaviin palkankorotuksiin

he ovat kenties olleet irtisanomisten jälkeen erilaisissa työllistämistoimenpiteissä monenlaista nöyryytystä on takana kenties ovat yrittäneet sinnitellä ja sitten eläkkeellepääsyä vaikeutetaan

vasemmisto puhuu suureen ääneen solidaarisuusverosta

kummasta tulee enemmän valtion kassaan kilahduksia

alvin korotuksesta vai solidaarisuusverosta

tai sitten yhtäältä työn pilaamien ahkerien ihmisten jotka kenties terveytensä kustannuksella ovat heikossa tilanteessa mahdollisuuksia siirtyä joustavasti eläkkeelle vaikeutetaan

tässä ennätyspitkässä välikysymystekstissä ei puhuta mitään ammatillisesta koulutuksesta

tämänhän siis osa aikaeläkkeelle siirtymisen vaikeuttaminen saa kiistatta aikaan

jotakin tämä kertoo oppositiosta

ammatillisen koulutuksen reformi on valmistelussa jota ammatillisen koulutuksen kentällä hartaasti odotetaan ja toivotaan

on todellakin kiinnitettävä kansallisella tasolla huomiota ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointiin

on äärimmäisen tärkeää että opetus ja kulttuuriministeriö rakentaa luottamuksen ilmapiirin

me tarvitsemme monenlaisia laadullisia tekijöitä enemmän työpaikoille uudenlaista johtajuutta

aikaa haaskaavat rönsyt on saatava pois

arvoisa herra puhemies

kuin mantraa hoetaan jatkuvasti että sen takia eläkeiän nostaminen on välttämätöntä että väestön eliniänodote nousee

ja sitten puhuin puheessani parlamentaarisesta valmistelusta opintotukijärjestelmän uudistamiseksi

kun kuntakenttä saadaan sekaisin niin kallispalkkaiset powerpoint tahtotilakonsultit hääräilevät kuten tähänkin asti

on oikeastaan hyvin valitettavaa että tuossa debattiosuudessa liiaksi hallitsi tuo keskustelu tulevasta käräjäoikeusverkostosta

prosessi on ollut täynnä pettymyksiä vaikkakin myös toivon merkkejä on ollut niin kuin muutamissa puheenvuoroissa on viitattu

se on sinänsä tärkeää keskustelua mutta kun se ei nyt tähän hallituksen esitykseen sisälly niin sinänsä mentiin aiheen ohi ja olisi tehnyt mieli tässä jonkun kerran huutaa väliin että hakkila asiaan

miten hallitus toimii jotta unaman toiminta lastensuojelun pakolaisavun maanviljelyksen ja terveydenhoidon aloilla vahvistuu nykyisestään

onko jatkossakin tarkoituksena antaa tulonsiirtoja tietyille konsulttitoimistoille eli että avustusten ehtona on tiettyjen konsulttitoimistojen käyttö tai että tietyt tahot laativat nämä selvitykset

pienituloisimmista meidän on pidettävä erityisesti huolta kiinnitettävä lisääntyvässä määrin huomiota heidän asemaansa työkykyynsä työmarkkinakelpoisuuteensa jaksamiseensa

nimittäin tässä lakiesityksessä on monia äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä joista olisi jo tässä lähetekeskustelussa syytä keskustella perusteellisemmin

onko teidän mielestänne usa kohdellut pakistania kuten suvereenia liittolaista tulee kohdella ja vaativiin vastauspuheenvuoro ennen ministereitä varsinaisia kunnioittaa

arvoisa puhemies

kilpailuvaltioille on tyypillistä että edullisella yritysverotuksella yritetään houkutella yrityksiä talouskasvun ja työpaikkojen toivossa

meillä ei ole varaa menettää osaavia ja työhaluisia ihmisiä missään ikäluokissa

kokonaisuudessa meille on äärimmäisen tärkeätä että käydään jatkuvaa keskustelua oikeusturvasta ja käsittelyajoista myös tuomarien koulutuksesta ja valmiuksista

siinä sinänsä ei ole mitään pahaa ja se on täysin ymmärrettävää mutta meidän kansalliset vahvuutemme ovat aivan toisaalla

arvoisa herra puhemies

erittäin hienoa tässä lakiesityksessä todellakin on se että saadaan koulutusvirkoja ja vielä niin hienolla perinteisellä tittelillä kuin asessori

kliseenomaisesti voi sanoa että hallituksen tavoitteet ovat oikean suuntaisia mutta riittämättömiä

arvoisa rouva puhemies

kun etsitään kestäviä ja vakauttavia ja työllistäviä ratkaisuja niin silloin on tärkeää että panostetaan työllistävien pienyritysten toimintaedellytysten vahvistamiseen

arvoisa puhemies

ihan oikein panostusta perusväylänpitoon panostusta korjausrakentamiseen mutta jotta vaikuttavuus olisi ollut merkityksellinen olisi pitänyt olla rohkeutta suurempiin määrärahoihin

äärimmäisen virkistävää ja puhdistavaa keskustelua tuodaan erilaisia näkökulmia esille ja olen vakuuttunut siitä että aloitteen tekijät ovat päässeet monessa mielessä tavoitteisiinsa

näissä perusteluissahan lukee että tämä on perinteikäs titteli sitähän oikeuslaitoksessa on kauan käytetty ja itsekin olen tätä hienoa titteliä saanut kuuden vuoden ajan kantaa joten tervehdin tätäkin tyydytyksellä

tämä ei olisi tarvinnut kuin kolme neljä kokouskutsua sähköpostilla tai tekstiviestillä kutsua kaikki eduskuntaryhmien puheenjohtajat yhteen

tämä yhteisöveron raju alennusporkkana ei ole siihen ihanteellisin ratkaisu

en usko että he vaikka he pukivatkin tämän lakialoitteen muotoon kuvittelivatkaan että tästä suoraan lähdettäisiin lakia rakentamaan

en tiedä menikö tämä tietämättömyyden vai vauhtisokeuden piikkiin mutta joka tapauksessa minä

mutta varsinaisesti haluan kiinnittää huomiota kirosanaksi muodostuneeseen senaatti kiinteistöihin

kaikkinensa tämä lakiesitys todistaa kuinka pitkä prosessi se on kun lakeja uudistetaan

aivan oikein edustaja kiuru kyllä tässä on peräänkuulutettava parlamentarismin suuntaan ja yhtä lailla perustuslain suuntaan

kaikkinensa tämä yhteisöverouudistuksen tausta ajattelu rakentuu toiveille ja odotuksille ei kokemukselle tai realiteeteille

valtiovarainvaliokunta siinä voisi olla todellakin aloitteellinen jotta senaatti kiinteistöjen toimintapolitiikka ahneine tuottotavoitteineen muuttuisi

perustuslaille on ominaista se että sitä muutetaan harkiten ja verkkaisaan tahtiin

arvoisa herra puhemies

kyllähän nämä postin ympärillä olleet asiat ovat yhtä murrosta olleet jo kauan eivät vain meidän elinaikanamme

sinänsä olen sitä mieltä että kansalaisaloitteet ansaitsevat aina arvokkaan käsittelyn niistä tulee aina laatia mietintö

muinainen roomalaisen oikeuden periaate oli että kuultakoon toistakin osapuolta

meitä ei ole suuri joukko täällä ollut paikalla keskustelemassa mutta meitä jokaista ollaan sitten hallituksessa tai oppositiossa on yhdistänyt sana huoli

yksi ulottuvuus tässä on myös se miten kunnille ja seurakunnille kestävästi kompensoidaan veromenetys

parhaimmillaan oppositio kyseenalaistaa esittää vaihtoehtoja ja karmeimmillaan huutaa vain että väärin sammutettu

vaikka asianomainen valiokunta suhtautuisi niihin kriittisesti tai kielteisesti niin ne pitää vakavasti käsitellä

hietalahden vanhat kiinteistöt joudutaan purkamaan kakolanmäen vankilatilat ovat tyhjinä kaikissa syynä korkeat vuokrapyynnöt ja tulijoita ei ole

voidaan sanoa että se on jopa itsetarkoituksellista että me pidämme kiinni siitä että meillä on myös vastaisuudessa korkeatasoinen koulujärjestelmä joka mahdollistaa monia asioita

esitän nyt kuitenkin kysymyksen tehdäänkö ratkaisuja joilla murennetaan aineellista ja moraalista infrastruktuuria ja johtavatko pyrkimykset päinvastaiseen kuin mihin alkujaan on ajateltu

veropolitiikan ytimessä on verotuksen ennakoitavuus

lausumavastalauseessaan perussuomalaiset ilmaisee huolensa liikuntakasvatuksen vähäisyydestä ammatillisessa koulutuksessa

samoin erilaisilta valtion laitoksilta tuolla maakunnassa jotka ovat pakotettuja toimimaan niissä tiloissa kun ei tietenkään muualla voi olla senaatti kiinteistöt perii kohtuuttomia vuokria ja tämä johtaa siihen että näillä valtiollisilla laitoksilla tutkimuskeskuksilla ja monilla muilla toiminnallinen määräraha tämän vuoksi pienenee

sehän johtui pitkälti siitä että postipankit eivät halunneet tässä muodossa

leudossa työtään ja ja

tämä kaavailu merkitsee eriarvoisuutta erilaisten toisen asteen opintosuuntien välillä nimenomaan verrattaessa liikuntakasvatuksen määrää ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa

myös arvostamani edustaja gustafsson toi tämän huolen ja myös ne vahvuudet ja mahdollisuudet mitä meillä kuitenkin edelleen on

nimensä mukaisesti nimenomaan on kysymys siitä että tekijä saa korvauksensa

kun on ollut vallalla käsitys että hänen ykkössuosikkipuolueellaan ei ole edellytyksiä saada kansanedustajaa läpi äänestetäänkin kakkossuosikkia joka ei olekaan aivan äänestäjän mieleen

se oli kuitenkin välttämättömyys vaikka se oli kipeä asia silloin koska monissa postikonttoreissa saattoi olla kaksi asiakasta päivässä jos sitäkään

tämä kaikki on tietysti seurausta siitä että maailma on monimutkaistunut ja tekniikka on kehittynyt ja lainsäädäntö on jäänyt jälkeen mutta koko ajan on pidettävä huoli että nimenomaan tekijä saa työstään oikeudenmukaisen korvauksen

emme saa toki unohtaa sitä että meidän koulujärjestelmämme on edelleen maailman kärkeä

nimenomaan ne jotka ovat pelkän peruskoulun varassa ovat suurimmassa syrjäytymisvaarassa ja uhkana on että mennään rikoksen poluille

vaikka ammattikouluissa ei yllettäisikään liikuntakasvatuksessa sille tasolle mitä lukioissa on niin kaavaillut määrät ovat valitettavan vähäisiä

tarvittaisiin siis nyt voimakkaita ponnisteluja jotta päästäisiin tästä senaatti kiinteistöjen ahneudesta kohtuullisuuteen

näistä vahvuuksista on syytä pitää kiinni

on kuitenkin yhtä lailla myös mahdollistettava erilaisten ja uusien poliittisten aatesuuntauksien esiinmarssi

olkoon tämä keskustelu pohjana sille hartaalle toiveelleni että ruotsin tie olisi myös suomen tie

suomi ei ole tiheään asuttu niin kuin länsi eurooppa me olemme harvaan asuttu maa ja kyllä meidän täytyy ymmärtää ja löytää oma tapamme järjestää nämä asiat

perussuomalaiset on häkellyttävä esimerkki siitä miten todellakin pienestä siemenestä on kasvanut merkittävä poliittinen voimatekijä mutta tämä on ollut pitkä tie ja tässäkin alku on ollut hyvin vaikea

siinä mielessä todella niin kuin aikaisemmin sanoin on hyvä että tätä keskustelua yhteiskunnassa käydään ja ollaan ajan hermolla ja lainsäädäntö on sillä tasolla että myös vastaisuudessa luovan työn tekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen

tästä seuraa pahimmillaan kansanterveydellinen aikapommi joka tulee monella tapaa yhteiskunnalle kalliiksi

toivottavasti myös tulevissa eduskuntavaaleissa suomessa koulutuskysymykset nousisivat keskiöön ja ymmärrettäisiin opetuksen koulutuksen merkitys laaja alaisesti ei jostain suppeasta esimerkiksi taloudellisesta näkökulmasta vaan hyvin laajasta ihmisenä olemisen näkökulmasta

pidetään kiinni siitä että luotettavuus ja helppous ovat arvoja joista pidetään kiinni ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu asuinpaikasta ja muista tekijöistä riippumatta

näin ollen kannatan edustaja elomaan esitystä